ihan edelliseen puheenvuoroon totean että kyllä hedelmöityshoidosta käytiin täällä aika tiukkaa vääntöä ja olin ja olen edelleenkin sitä mieltä että hedelmöityshoitoja tulisi antaa vain sellaisten lasten saamiseksi jotka saavat sekä äidin että isän eli en todellakaan kannattanut yksin elävien naisten hedelmöityshoito oikeuksia

tarkastusvaliokunnan yksimielisen näkemyksen mukaan kansalaiset eivät saa perusoikeuksiensa mukaisia sosiaali ja terveyspalveluja edes sillä hetkellä suomen kunnissa

mutta kun edustaja pekkarinen nosti täällä esiin kuntaliitoksiin liittyvän mahdollisuuden seudullisiin kansanäänestyksiin ja kysymyksen siitä miksi sitä ei ole käsitelty tämän selonteon yhteydessä niin mielestäni olette kyllä siinä oikeassa että tätä ei

hankkeeseen vaadittavien kansallisten resurssien osuus siis vähenee eu rahoituksen lisäksi tarvittavan rahoitusosuuden pienentyessä

tuossa mietinnössä todettiin ihan yksiselitteisesti että informaation jakamiseen sekä erilaisiin hankkeisiin perustuva ohjaus ei palvelujen turvaamisessa toimi eli tietoon ja suosituksiin perustuva ohjaus ei ole riittävää sillä se ei ole kuntia sitovaa

olen aivan samaa mieltä ed

tuen saajat voivat siten osallistua hanketoimintaan aiempaa pienemmällä rahoitusosuudella ja tämän arvioidaan vaikuttavan hankkeiden toteuttamismahdollisuutta lisäävästi

mutta kyllä tässä tarvitaan ja tarvittaisiin suurta remonttia jotta päästäisiin tästä kierteestä eroon siitä että käytännössä vuodesta toiseen joudutaan elämään toimeentulotuen varassa

arhinmäen kanssa siitä että kyllä lapsen kannalta todellakin tärkeintä on se että hänellä on huolehtivat ja rakastavat vanhemmat tai läheiset jotka hänestä pitävät huolta mutta eihän nykylaki millään lailla sitä estä ettei lasta voitaisi rakastaa ja pitää hänestä huolta

tämänkin kehittäminen tämän seudullisen äänestyksen mahdollisuus olisi varmasti hyvä arvioida tässä samassa yhteydessä

säilytystilassa olisi lähtökohtaisesti aina oltava paikalla vähintään yksi toiminnasta vastaava virkamies mutta poikkeuksena olisi juopumuksen vuoksi säilöön otetun valvonta joka olisi se ainoa tilanne jossa sitten tuo pelkkä yksityinen riittäisi mutta tällöinkin poliisin olisi valvottava tuota säilytystilaa etävalvonnalla

samoin perusoikeusasiantuntijat ja eduskunnan oikeusasiamies ovat todenneet että perustuslain oikeuk sien toteutuminen edellyttää tarkempaa sektorilainsäädäntöä ja tarkempaa säätelyä

nyt kun tämä etenee valiokuntakäsittelyyn niin valiokunnassahan on mahdollista pohtia myös tätä ulottuvuutta millä tavalla se vaikuttaa demokratian edistämisessä

toki tämä on kysymys joka on vasta valmisteilla ja pohdinnassa

aivan ehdottomasti arvostan yksinhuoltajien raskasta työtä ja kaikkia niitä perheitä jotka yksinhuoltajatilanteessa joutuvat vanhemmuuden vastuuta kantamaan

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on valmistelemassa omaa perusturvamalliaan jossa pyritään nimenomaan tällaisen kannustavan perusturvan suuntaan ja toivon että hallitus kuuntelisi herkällä korvalla mitä kristillisdemokraatit esittävät

tarvitaan lisää normiohjausta ja myös tarvitaan resursseja lisää jotta kuntalaisten kansalaisten oikeudet hyviin palveluihin esimerkiksi perusterveydenhuoltoon toteutuisivat kuntarajasta riippumatta

sitten vielä totean sen että näillä yksityisillä vartijoilla joita tällaisissa tilanteissa voitaisiin käyttää täytyisi olla yksityisen turvallisuusalan peruskoulutus

siinä mielessä varmasti eduskunnalle tulee sitten aikanaan mahdollisuus tähän syvemmin ottaa kantaa ja siihen paneutua

ja tässä suhteessa hyvin kun huomautan että idea ja tämän lisäksi heiltä vielä vaadittaisiin tämmöinen säilytystilojen erityiskoulutus

kuntapalveluihin liittyvää lainsäädäntöä tulee siis mielestäni kehittää mutta kyllä samalla tulee olla rohkeutta myös tarvittaessa karsia lainsäädäntöä

tässä suhteessa on huomattava se että virkasuhteisella vartijalla siis poliisin virkasuhteisella vartijalla ei ole tällä hetkellä lainkaan siis mitään lakisääteistä koulutusvaatimusta joten tämä yksityisen vartijan koulutus kyllä kestäisi tässä mielessä vertailun tuohon virkasuhteisen vartijan koulutukseen

mielestäni nyt olisi erittäin tärkeä aika rohjeta asettaa asioita tärkeysjärjestykseen jotta ne kaikkein heikoimmassa asemassa ole vien kansalaisten palvelut turvattaisiin ja tässä toivoisin hallitukselta myös rohkeutta koska ei niitä ratkaisuja voida tehdä pelkästään kunnissa

arvoisa herra puhemies

toivon että pääministeri nyt aivan selkeästi kertoisi eduskunnalle mikä oli noiden keskustelujen tulos pankkien ja hallituksen ministerien kesken

tämä rinnastuu siihen että myöskään esimerkiksi tuolla vankeinhoidossa vankilassa vartijalla ei ole mitään koulutusedellytyksiä

elsi katainen muistaakseni nosti esiin kysymyksen subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ja mielestäni tämä on yksi niitä asioita joita pitäisi tällaisena aikana pohtia

vielä tähän vapaaehtoista paluuta koskevaan lakiehdotukseen joka on nyt hallintovaliokunnan käsittelyssä haluan todeta sen että ei näiden ihmisten tarvitse jäädä paperittomiksi tänne oleskelemaan vaan tässä laissa nimenomaan siis siinä lakiesityksessä joka on hallintovaliokunnan käsittelyssä on kannusteet siihen että nämä henkilöt palaisivat

mutta kuten sanoin tämä on perusoikeusherkkä kysymys ja tämä on mielestäni sen takia syytä käsitellä siellä perustuslakivaliokunnassa ja sitten katsoa mihin siellä päädytään

en tiedä kuunteleeko pääministeri minua mutta yritän nyt kysyä teiltä herra pääministeri mitä tuossa neuvottelussa sovittiin

jos olemme siinä tilanteessa että heikossa asemassa olevien lasten siis kiireellistäkin lastensuojelua tarvitsevien lasten tilanteeseen ei pystytä tarttumaan rahan puutteessa niin onko oikein että yhteiskunnan varoin tuetaan päivähoitoa niissäkin tilanteissa joissa aivan kykenevä vanhempi on kotona hoitamassa esimerkiksi sitä pienintä lasta

sitten täällä edustaja immonen suhtautui kriittisesti tähän järjestyksenvalvonnan esittämiseen luvanvaraiseksi

pitäisin kyllä varsin kohtuullisena sitä että eduskunta saisi aivan kirjallisen selvityksen aivan niin kuin täällä ministeri katainen heilutteli näitä saksan ja ranskan papereita siitä mitä pankit ja mahdollisesti eläkevakuutuslaitokset ovat hallituksen ministerien kanssa sopineet millä tavalla ne osallistuvat tämän kriisin hoitamiseen

he saavat tämän vapaaehtoisen paluun kannusteet ja tarkoitus on tietenkin että ne henkilöt jotka saavat päätöksen että he eivät tarvitse turvapaikkaa heidät käännytetään sitten näiden kannusteiden turvin palaavat sinne kotimaahansa

tästä haluan todeta että vaikka valtaosa tästä järjestyksenvalvojatoiminnasta on asianmukaista ja rehellistä toimintaa niin kyllä meillä valitettavasti poliisilla on viitteitä yhä enemmän myös rikollisyhteyksistä tähän järjestyksenvalvojatoimintaan

olen tehnyt muistaakseni viime kaudella tai sitä edellisellä kaudella lakialoitteen jossa ehdotin että päivähoito oikeus rajattaisiin niiden lasten vanhemmille jotka työnteon tai opiskelun tai erityisten sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat päivähoitoa ja sitten ne vanhemmat jotka ovat kotivanhempia ja pystyvät lapsensa hoitamaan hoitaisivat lapset itse tai sitten käyttäisivät erilaisia kerholuonteisia palveluja

nämä ongelmat ovat liittyneet käytännössä esimerkiksi ravintolassa tapahtuvaan toimintaan

mutta sekin täytyy muistaa että kun meillä sitten kuitenkin on täällä niitä jotka oleskelevat laittomasti niin heillä on kuin kiusa äiti vielä ei niin oikeus ihan tällaiseen perustoimeentuloon eli esimerkiksi tarttuvien tautien hoitoon terveydenhuollossa tai päivystyspalveluihin

haluan itse vielä lisätä sen että kampanjakatto kunnallisvaaleissa kohtelisi kyllä jonkin verran eriarvoisesti eri kunnissa olevia ehdokkaita

luvanvaraisuus käytännössä merkitsee sitä että jatkossa edellytetään että yrityksellä on oltava riittävä varallisuus toiminnan hoitamiseen ja lisäksi vastuuhenkilöiden on oltava rehellisiä ja luotettavia sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopivia ja poliisi olisi se henkilö joka sitten tarkistaisi vastuuhenkilöiden nuhteettomuuden

on varmasti aivan eri asia kampanjoida helsingissä kuin vaikkapa lopella kunnallisvaaleissa eri tavalla sitä rahaa tarvitaan

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksellä ulkomaalaislain muuttamisesta pannaan täytäntöön eun uudelleen laadittu määritelmädirektiivi

mutta se minkä takia näihin summiin päädyin oli ihan yksinkertaisesti tuo paljon puolue lähettivät rahoituskomitea parlamentaarinen vaali ja puoluerahoituskomitea joka päätyi näihin summiin

mutta tietenkin meidän tulee kaikin keinoin yrittää vähentää tätä laittomasti oleskelevien määrää

mutta kyllä meidän täytyy tällaisena aikana todellakin rohkeasti etsiä niitä keinoja joilla voidaan suunnata resursseja sinne missä niitä kaikkein kipeimmin tarvitaan vahvistaa lainsäädäntöä mutta sitten taas purkaa tarpeetonta lainsäädäntöä

jokaisella luvanhaltijalla on myös oltava palveluksessaan toiminnan laillisuudesta vastuussa oleva vastaava hoitaja

muistutan myös että meillä on mahdollisesti jatkossa tulossa myös maakuntavaalit jotka nekin sitten syövät kampanjakuluja ja vaativat rahoitusta

kyllähän tässä käytännössä esimerkiksi tätä järjestäytyneen rikollisuuden soluttautumista tähän järjestyksenvalvojatoimintaan halutaan olla estämässä

määritelmädirektiivi on osa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja siinä säädetään kansainvälisen suojelun saamisen edellytyksistä

siinä säädetään myös suojelua saaville annettavista oikeuksista ja etuuksista kuten oleskeluluvan pituudesta työnteko oikeudesta sekä oikeudesta koulutukseen ja terveydenhuoltoon

tätä turvasuojaustoimintaa ei alun perin lausuntokierroksella olleessa virkamiesten valmistelemassa luonnoksessa esitetty luvanvaraiseksi mutta turvasuojausalan järjestöt itse hyvin voimakkaasti toivoivat ja esittivät tätä luvanvaraisuutta lausuntopalautteessa

presidentinvaaleista haluan vielä todeta että niihin osallistuu huomattavasti vähemmän ehdokkaita ja ne luonteeltaan eroavat hyvin paljon muista vaaleista joten en pidä kampanjakaton asettamista presidentinvaaleihin tarpeellisena

muiden yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän säädöspakettiin kuuluvien direktii vien kuten turvapaikkamenettelydirektiivin ja vastaanottodirektiivin täytäntöönpanoa koskevat hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle myöhemmin tänä vuonna

arvoisa herra puhemies

keskustelu on päättynyt ja siellä jota perustuslakivaliokunta sai rauhassa risteillä päättyi

esimerkiksi turva alan yrittäjät ry suomen turvaurakoitsijaliitto ry ja finanssialan keskusliitto ry tätä puutetta voimakkaasti arvostelivat ja jatkovalmistelua sitten jatkettiin tämän luvanvaraisuuden pohjalta

ensinnäkin siinä pidennetään suomessa tutkinnon suorittaneen oleskelulupaa työnhakua varten

uudelleen laaditun määritelmädirektiivin keskeinen muutos aiempaan verrattuna koskee pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneille myönnettävien oikeuksien ja etuuk sien lähentämistä

esitys tutkinnon suorittaneen oleskeluluvan pidentämisestä perustuu hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa olevaan kirjaukseen jossa todetaan että parannetaan ulkomaalaisten opiskelijoiden edellytyksiä jäädä tutkinnon suorittamisen jälkeen työskentelemään suomeen valmistumisen jälkeen myönnettävän oleskeluluvan keston merkittävän pidentämisen ja harjoittelumahdollisuuksien avulla

todellakin hallituksen esityksessä luvanvaraisuutta perustellaan muun muassa alan yritysten toimintaympäristön muutoksella esimerkiksi informaation kasvulla ja verkkokäyttöisten ratkaisujen

lel padova rymistellä vain

tässä lakiesityksessä ulkomaalaislakia muutettaisiin niin että oleskelulupa työnhakua varten myönnettäisiin nykyisen kuuden kuukauden sijasta enintään yhdeksi vuodeksi

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausuu yleistymisellä

suomessa pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman saaneilla on jo nyt yhtäläiset oikeudet ja etuudet

seuralla eduskunnan säätämä täysistunto pidetään torstaina kansalliskaarti neljättä kaksi to kuusitoista kello kuusitoista koska täällä ei ketään enää ole

suomen kannalta keskeistä onkin että direktiivi pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa

tämä täysistuntoon

koska ulkomaalaisen toimeentulon tulee olla turvattu koko sen ajan jolle oleskelulupa myönnetään voi riittävän toimeentulon näyttäminen koko vuodeksi olla hakijalle mahdotonta

kansalliset muutostarpeet liittyvät pääasiassa ulkomaalaislain käsitteiden täsmentämiseen ja vallitsevan soveltamiskäytännön nostamiseen lain tasolle

arvoisa puhemies

viitamies väitti että olisin puheessani todennut että vanhemman sukupuoli mielestäni ratkaisisi sen miten hyvä vanhempi hän on tai miten paljon hän rakastaa lastaan

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain säännöksiä jotka koskevat vainon syitä suojelun tarjoamista sisäisen paon mahdollisuutta sekä pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman lakkauttamista

mutta haluan pitää kiinni siitä lähtökohdasta että lapsella on yhtä aikaa vain yksi juridinen äiti ja yksi juridinen isä

mutta nyt kysyn oikeusministeriltä pitääkö paikkansa se että tässä mahdollistuu käytännössä myös tuo ulkoinen adoptio niin että virallistetun parisuhteen toinen osapuoli voi yksin adoptoida perheen ulkopuolisen lapsen ja sen jälkeen sitten tuo toinen osapuoli voi sisäisen adoption kautta adoptoida tämän lapsen

lainmuutoksen tavoitteena on myös vahvistaa pyrkimystä luoda uudelleen yhteys suomeen ilman huoltajaa saapuneen alaikäisen ja hänen ulkomailla oleskelevan vanhempansa välille

arvoisa puhemies

tässä esityksessä varmistettaisiin myös työnantajasanktiodirektiivin kansallinen täytäntöönpano

maahanmuuttovirastohan suorittaa tällaista alaikäisen turvapaikanhakijan huoltajan jäljittämistä jo nyt mutta jatkossa tämän direktiivin ja hallituksen esityksen tullessa voimaan jäljittämistä jatkettaisiin tarpeen mukaan vielä sen jälkeen kun alaikäiselle on myönnetty kansainvälistä suojelua

ja kun täällä on puhuttu myös paljon tästä sukupuolineutraalista avioliitosta niin kysyn myös kantaanne siihen ja sitä ollaanko oikeusministeriössä sitä valmistelemassa

direktiivin soveltamisala on rajattu ja se koskee maassa laittomasti oleskelleita ja työskennelleitä kolmannen maan kansalaisia

ilman huoltajaa olevien alaikäisten vanhempien jäljittämisen keskimääräinen kesto pitenisi kyllä jossakin määrin mutta näiden tehtyjen jäljittämisten määrä ei lisääntyisi

esityksessä ulkomaalaislakiin lisättäisiin uusi momentti jossa tarkoitus on että direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle kolmannen maan kansalaiselle myönnetyn tilapäisen oleskeluluvan voimassaoloa jatketaan siihen asti kunnes hänelle on maksettu hänelle kuuluvat perityksi saadut palkkasaatavat

koska pitempikestoisia ulkopuolisen palveluntarjoajan suorittamia jäljittämisiä tehdään vuosittain vain vajaa parikymmentä taloudelliset vaikutukset jäisivät tältä osin pieniksi

komission mukaan säätelystä on käytävä ilmi se että oleskeluluvan kestoa voidaan jatkaa siihen asti kunnes kolmannen maan kansalaiselle on maksettu takaisin hänen palkkasaatavansa jotka on saatu direktiivin mukaisesti perittyä takaisin

uutta oleskelulupaa ei kuitenkaan myönnettäisi jos palkkasaatavia ei ole saatu perityksi takaisin työnantajan maksukyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi

suomen näkökulmasta muutoksella ei arvioida olevan juurikaan käytännön merkitystä koska direktiivissä tarkoitettujen lupien myöntäminen on tarkoitettu hyvin poikkeuksellisiin tilanteisiin

direktiivin täytäntöönpanosta on käyty useita keskusteluja komission kanssa ja lopulta on päädytty kansallisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä rikkomusmenettelyn välttämiseksi nyt esitettyyn ulkomaalaislain muutokseen

herra puhemies

on ilo käsitellä tätä esitystä jota on odotettu jo pitkään ja oli myös ilo kuunnella tuolla valiokunnassa vammaisjärjestöjen edustajia jotka olivat kyllä varsin tyytyväisiä ja iloisia siitä että tämä lakiesitys on vihdoin eduskunnalle tullut

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on useiden vuosien ajan tehnyt lakialoitteita ja erilaisia kirjallisia kysymyksiä vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun saamiseksi oikeudeksi ja nimenomaan subjektiiviseksi oikeudeksi ja nyt tämä on sitten toteutunut

arvoisa herra puhemies

pidän erittäin aiheellisena tämän kysymyksen ja ongelman esiin ottamista joka nousee tässä ed

siitä kiitos vanhasen toiselle hallitukselle ja ministerille joka tämän esityksen on tuonut

on todellakin ilo huomata että taloudellisesti haastavana aikana niin valtiovarainvaliokunta kuin hallintovaliokunta näkevät sisäisen turvallisuuden asiana josta ei tule tinkiä

kyseessä on mielestäni ihmisoikeus ja perusoikeuskysymys koska henkilökohtaisen avun turvin vaikeavammaiselle tulee mahdollisuus osallistumiseen yhteiskuntaan työelämään ihan niihin normaaleihin arkisiin perustoimintoihin jotka ovat meille terveille itsestäänselvyyksiä ja he voivat myös sitten saada mahdollisuuden tehdä omakohtaisia elämänvalintoja näissä peruselämäntoiminnoissa

itse tein jo muutama vuosi sitten kirjallisen kysymyksen näiden energiajuomien myynnin rajoittamisesta alaikäisille ja lapsille havaitessani juuri tämän ongelman ihan omien lasten kaveripiirissä että näitä juomia käytettiin runsaasti ja vaikutti siltä että jotkut olivat tulleet jopa riippuvaisiksi näistä energiajuomista

suomi hyväksyi viime vuoden lopulla vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen jonka tavoitteena on syrjinnän poistaminen vammaisten henkilöiden täyden osallistumisen mahdollistaminen sekä vammaisnäkökulman valtavirtaistaminen kaikkialla yhteiskunnassa ja tämä lakiuudistus auttaa toteuttamaan niin tätä kuin muitakin suomen hyväksymiä kansainvälisiä vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia koskevia sopimuksia

nythän joissakin myymälöissä on rajoitettu näiden juomien myymistä lapsille mutta varmasti tällainen valtakunnallinen lakisääteinen ratkaisu olisi kattavampi

arvoisa herra puhemies

en tiedä pystynkö nyt arvioimaan tällä aikajänteellä minkälaisia muutoksia on tullut mutta yleisesti ottaen lähdetään siitä että henkilön täytyy pystyä saamaan vähintään toimeentulo

arvoisa herra puhemies

pidän tätä edustajien kuusiston ja töllin aloitetta kannatettavana ja on hyvä että tämä myös keskustelunavauksena tulee tässä vaiheessa

silloin ei aiheutuisi sitä epätietoisuutta ja epäjohdonmukaista käyttäytymistä eri liikkeiden kesken

arvoisa puhemies

sisäilman radonista puhuttiin muutamia vuosia sitten aika paljon mutta kyllä minulla on sellainen tuntuma että viime vuosina hyvää terveyshaitat kuva kestää julkisesta

asiantuntijakuulemisen aikana kävi kyllä selväksi se että muutamissa kohdin kuntaliiton vaatimuksesta tiettyjä rajauksia näihin lakipykäliin tehtiin

se ei tietenkään millään kertaluontoisella tilisiirrolla toimi vaan kyllä siinä täytyy pystyä osoittamaan että koko sen oleskeluajan henkilö ei periaatteessa joudu tähän toimeentulotukeen turvautumaan

lisäksi poliisin rakenneuudistusta jatketaan ja ihan alustavien selvitysten mukaan jotka on tarkoitus hallintovaliokunnalle esitellä uudistus näyttää saavuttaneen erittäin hyvin ne tavoitteet jotka sille on asetettu

eräs

radonin terveyshaitat ovat julkisesta keskustelusta jääneet syrjään ja luulen että radonin aiheuttamia haittoja ei edes osata varoa

juha rehula aikaisemmin keskustelussa totesi että lakiesityksen perustelut ja pykälät eivät ole aivan yhteismitalliset eli perustelut ovat selvästikin myönteisemmät kuin pykälät niin sehän johtuu ihan siitä että ensin on kirjoitettu perustelut ja pykäläluonnokset ja sen jälkeen on sitten jouduttu näitä pykäliä yhteisten neuvottelujen jälkeen jonkin verran rajaamaan

ehkä tässä on tullut näitä muita uhkakuvia muodikkaampia uhkakuvia tilalle minkä vuoksi tämä radonongelma on jollakin lailla jäänyt taka alalle

nämä tilanteethan ovat hyvin poikkeuksellisia joten omassa tiedossani ei ole tällaisia edustajan esittämiä kikkailuja e

näillä mainitsemillani määrärahoilla poliisin operatiivinen toimintakyky pystytään ensi vuonna säilyttämään tämän vuoden tasolla mutta täysin huolettomana ei silti voi olla

mutta todellakin tämä lakialoite ja siihen sisältyvä ratkaisu tämän asian edistämiseksi vaikuttaa varsin käyttökelpoiselta

en silti arvoisa puhemies sano että tämä lakiesitys olisi torso tai huono tällaisenaan mutta muutamissa kohdin olisin toivonut vielä parannuksia

ensi vuoden sijasta huolta herättääkin poliisin ja koko sisäisen turvallisuuden resurssien riittävyys pidemmällä aikavälillä

tarve sisäisen turvallisuuden resurssien laajapohjaiselle tarkastelulle nousi hyvin esille myös syksyllä käydyssä keskustelussa esimerkiksi tuossa välikysymyskeskustelussa

turvallisuusuhat eivät noudata vaalikausia ja siksi ehdotimme oikeusministeri henrikssonin kanssa syksyllä sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisen ryhmän perustamista joka on aloittanut toimintansa

tämä ikääntymiseen liittyvä sairaus on varsin epämääräinen käsite

asiantuntijalääkäri geriatri jota kuulimme valiokunnassa totesi että on vaikea sanoa mikä sairaus olisi sellainen joka voitaisiin määritellä ikääntymiseen liittyväksi sairaudeksi

itse odotan tältä ryhmältä merkittäviä tuloksia

meillä on kyllä useita sairauksia joiden esiintyvyys ja riski lisääntyvät iän myötä mutta silti niissä ei ole kysymys varsinaisesta ikääntymiseen kuuluvasta tai liittyvästä sairaudesta

sen vuoksi mihinkään lomauttamisiin tai muihin koviin säästötoimenpiteisiin ei ensi vuoden osalta tarvitse rajavartiolaitoksessa ryhtyä

näiden kaikkien kohdalla asiantuntijat totesivat että periaatteessa tämä laki on tarkoitettu myös näitä sairausryhmiä varten

arvoisa herra puhemies

on varmasti hyvä että näistä luvuista kinastelua ei jatketa mutta sen totean että olen täysin samaa mieltä edustaja pekkarisen kanssa siitä että poliisihallinto on ollut raskasta

mutta tässäkin toivon että parlamentaarinen työryhmä arvioi huolellisesti sitten seuraavien vuosien tilannetta etenkin huomioiden myös tämän muuttuneen turvallisuustilanteen ukrainan kriisin myötä

sen vuoksi mielestäni olisi selkeämpää puhua pelkästään ikääntymiseen liittyvistä toimintarajoitteista

sillä määriteltäisiin ja rajattaisiin riittävän hyvin pois puhtaasti ikääntymisestä aiheutuva toimintarajoite ja sen aiheuttama tarve avulle ja avustajalle

arvoisa puhemies

sitä vähennetään poliisihallituksesta sitä vähennetään myös poliisilaitoksista vähentämällä poliisilaitosten määrää yhdistämällä liikkuva poliisi paikallispoliisiin jolloin saadaan sekä poliisipäälliköiden määrää että hallintovirkojen määrää vähennettyä

hallituksen esityksessä varsin jyrkin sanoin rajataan vaikeavammaisen omaiset tai muut läheiset henkilöt pois henkilökohtaisena avustajana toimimisesta

sisäministeriö myös omalta osaltaan edistää tämän tavoitteen toteutumista yhdessä pelastuslaitosten ja kuntien kanssa

täällä sanotaan että ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena

valiokunnan palopäällystökoulutukselle myöntämä lisämääräraha mahdollistaa koulutuksen turvaamisen ensi vuoden osalta ja se antaa myös mahdollisuuden valmistella tarvittavia muutoksia koulutuksen järjestämisen suhteen

arvoisa herra puhemies

tämä on se asia josta ainakin itse olen saanut kaikkein eniten kansalaispalautetta kun tieto tästä lainkohdasta on mennyt julkisuuteen eli sellaiset henkilöt jotka tälläkin hetkellä toimivat omaisensa henkilökohtaisena avustajana pelkäävät että tämä tuo nyt tähän tilanteeseen muutoksen

kiitän edustajia tästä varsin monipuolisesta keskustelusta

kiitän valiokuntaa myös hallituksen täydentävän talousarvioesityksen hyväksymisestä hätäkeskuslaitoksen osalta

olen itse saanut tässä hyvin paljon tärkeää evästystä työhöni ja uskon että tässä on tullut hyvää evästystä myös eduskunnan valiokunnille tuohon valiokuntakäsittelyyn

on varmasti ihan paikallaan että edustaja pekkarisen kanssa käymme vielä huolella nämä luvut läpi koska niistä löytyy kyllä ihan selkeät dokumentit joiden pohjalta varmasti voimme yhdessä sitten todeta mitkä ne oikeat luvut ovat

useimmiten henkilökohtainen apu toteutuu parhaiten muun kuin läheisen tai omaisen suorittamana ja siitäkin olen samaa mieltä että pääsääntöisesti esimerkiksi teini ikäisen nuoren henkilökohtaiseksi avustajaksi sopii parhaiten muu kuin äiti tai isä